suomessa oleskelulupa on tähänkin asti myönnetty perhesiteen perusteella sellaisille lapsille jotka eivät ole suomessa oleskelevien virallisesti huollettavia

arvoisa puhemies

larikkaa oikein hyvästä puheenvuorosta ja hänen puheenvuoronsa antaa ehkä meille muille kansalaisille hiukan toivoa siitä että tälle epäterveelle epäjärkevälle uudistukselle vielä hallituksenkin riveissä löytyisi kenties muutakin ymmärrystä kuin pelastusalan ammattilaiselta

kuitenkin on hyvä pitää mielessä se että tänne tullaan töihin normaaleja väyliä pitkin ei turvapaikkaväylää hyväksi käyttäen

hallintovaliokunnan mietinnössä on lausumaehdotus jossa esitetään kokonaisvaltaisen ja systemaattisen selvityksen tekemistä perheenyhdistämissäännöksistä ja niiden soveltamisesta

eikä kukaan varmaankaan voi vastustaa sitä että lainsäädännön pohjaksi hankitaan mahdollisimman paljon vertailutietoja omista ja naapurimaiden käytännöistä ja että tehtävät päätökset pohjataan tietoon eikä vallitseviin mielikuviin

nyt esitettävät uudistukset ovat tarpeellisia ja perustuslakivaliokunnan lausunnon ansiosta esitykseen on tehty muutoksia jotka turvaavat riittävällä tavalla myös hakijoiden oikeusturvan

kokonaisuus on laaja ja haasteet suuria

arvoisa puhemies

uusien entistä laajempaa aluetta valvovien hätäkeskusten paikallistuntemus ohenee merkittävästi

pidän ajatusta hyvänä ja toivon että ministeri miettii millä tavalla päästään parhaiten hyvään lopputulokseen tilkkutäkkiä tilkku kerrallaan korjaamalla vai kokonaisuutta hahmottaen

tänään olemme saaneet täällä salissa kuulla kuinka paikallistuntemuksella ei juurikaan ole merkitystä kun tekniikka tulee hoitamaan asian ihmisten puolesta mutta täytyy ihmetellen todeta että ei kai paikallistuntemuksesta haittaakaan ole

arvoisa puhemies

uudet hätäkeskukset painottuvat länsi suomeen todellista hätää jäävät kärsimään ihmiset niin pirkanmaalla hämeessä keski suomessa kuin etelä savossakin

sisäasiainministeriön mukaan hätäkeskuslaitoksen uudistamisessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja tavoitteena on turvata henkilöstön asema muutostilanteessa

jokaisella on oikeus puhtaaseen luontoon terveelliseen saasteettomaan ilmaan vesistöön ja maaperään sekä luonnonvarojen toimeentulon ja talouskasvun oikeudenmukaiseen jakoon niin täällä suomessa kuin missä tahansa päin maailmaa tänään ja tulevaisuudessa

samaa on toistuvasti vakuutellut ministeri holmlund joka ei ikävä kyllä tänään täällä ole ehtinyt olla paikalla vaikka tosiasia on nyt että monet ihmiset menettävät työpaikkansa irtisanomisneuvotteluja on jo käynnistetty

nyt käsitteillä oleva hallituksen ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko on jatkoa hallituksen pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategialle

sisäasiainministeriö sanoo myös että hätäkeskustoiminta voitaisiin taata yhdistyneissä keskuksissa alkuvaiheessa pienemmällä mutta riittävän hyvin koulutetulla päivystäjämäärällä

pelkät puheet ja hyvä tahto eivät riitä

ilmastonmuutoksen torjunta puuttuu hallituksen ratkaisuista

ammattitaitoinen henkilökunta on hätäkeskustenkin voimavara jolle ministeriö nyt kokoomusministerin johdolla heiluttaa märkää rättiä kasvoille

monet hallituksen toimista ovat olleet ristiriidassa selonteon tavoitteiden kanssa

arvoisa puhemies

valtion tuottavuusohjelmaa ja siitä johtuvia henkilöstövähennyksiä ei voida uudistuksessa toteuttaa ilman turvallisuusriskiä

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit olemme tehneet monia konkreettisia esityksiä kestävän vihreän kasvun käynnistämiseksi ja päästöjen todelliseksi alentamiseksi

on satsattava voimakkaasti muun muassa energiaa ja luonnonvaroja säästävään puhtaaseen teknologiaan rakennusten peruskorjaukseen energiatehokkaasti energiansäästöön joukkoliikenteeseen raiteisiin kierrätykseen ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen

hätäkeskuksen tietojärjestelmä on tärkeä työkalu

arvoisa puhemies vielä aivan lopuksi

energiatehokas korjausrakentaminen työllistää

ministeri holmlund on vakuutellut että uudistusten yhteydessä ei rakenneta uusia toimitiloja vaan keskukset sijoittuvat nykyisin käytössä oleviin tiloihin

remonttitukea myönnetään ensi vuoden loppuun asti suhdanneluontoisesti ja samoin myönnetään kotitaloustyön verotukea jota voi käyttää muun muassa asuntojen korjaamiseen

näitä kumpaakaan keinoa ei ole kuitenkaan sidottu energiatehokkuuden lisäämiseen vaan taloyhtiö voi toteuttaa avustuksen turvin esimerkiksi putkiremontin ilman minkäänlaista satsausta energiatehokkuuden lisäämiseen

vaikka ministeri holmlund jaksaa korostaa että kehittämistoimenpiteet toteutetaan niin että hätäkeskuspalvelut eivät missään vaiheessa vaarannu tunnen suurta huolta ihmisten turvallisuudesta

niinpä myös kotitaloustyön verotuella voi vaihdattaa vaikkapa ikkunoiden eteen uudet edustavammat ikkunalaudat vaikkakaan niistä ei ole mitään hyötyä ikkunoiden lämmönpitokyvyn lisäämisen kannalta

esimerkiksi kotimaakuntaani etelä savoa on mikkelin ammattikorkeakoulun avulla oltu menestyksellisesti kehittämässä yhdeksi uusiutuvien energialähteiden käytön ja siihen liittyvän osaamisen edelläkävijöistä maassamme

toiminnassa painotetaan erityisesti neuvontaa koulutusta ja tiedottamista joiden avulla yritetään lisätä puuenergian ja muiden uusiutuvien energioiden käyttöä

arvoisa puhemies

ykn pääsihteeri ban ki moon muistutti puhuessaan eduskunnassa viime toukokuun lopulla miten maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun tarvitaan koko maailmaa

ilmastonmuutoksen kielteiset kehityskulut uhkaavat suoraan taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista kuten oikeutta terveyteen ja riittävään ravintoon

arvoisa puhemies

edellisen puhujan puheenvuoroon olisi tietenkin paljonkin kommentoitavaa mutta totean vain suurella huojennuksella sen että on hyvä että hänkin on laittanut merkille sen että meidän arvoissamme on eroja

suomen taloustilanne heikkenee edelleen

suuri osa irtisanomisista on kohdennettu ikääntyneisiin työntekijöihin vaikka yleisenä tavoitteena on ollut että suomalaiset pysyisivät töissä nykyistä pidempään

arvoisa puhemies

lisäksi tälle vuodelle saatu rahoitus on jo tässä vaiheessa vuotta lähes kokonaan sidottu mikä vaikeuttaa työllisyyden hoitoa loppuvuonna

te keskuksen kokonaisrahoitus etelä savossa on vähentynyt

vakavasta tilanteesta huolimatta hallitus ei lupaa uusia elvyttäviä toimenpiteitä

nykytilanteessa hallitus voi vaikuttaa nopeasti julkisiin menoihin

nyt erityisesti nuorisotyöttömyyden jo räjähtäessä käsiin porvarihallitus keräilee uudelleen kokoon noita rahoja muilta hallinnonaloilta

arvoisa puhemies

jos kuntien määrärahat eivät riitä edes elintärkeiden peruspalvelujen tuottamiseen ja yritykset joutuvat talousongelmissa lomauttamaan työntekijöitään uusien hankkeiden käynnistäminen on vaikeaa jos lie mahdotonta

maailman finanssikriisi heiluttaa suomen taloutta

nopeasti heikentynyt taloustilanne vaarantaa siis myös kuntatalouden

jotta pahimmilta vaihtoehdoilta eli lomautuksilta irtisanomisilta ja palveluiden leikkauksilta vältyttäisiin nyt olisi ensiarvoisen tärkeää tukea kuntia

hallitus ei saa odotella kädet ristissä kun työttömyys kasvaa dramaattisesti

työllisyyslisäbudjetti tarvitaan heti

valtiontalous on hyvässä kunnossa ja antaisi tähän mahdollisuuden kunhan hallitus vain ryhtyisi toimenpiteisiin

suomalaiset työntekijät eivät voi odottaa

yli puolet kaikista julkisista investoinneista on kuntien tekemiä

nyt valtion on vihdoin aktivoiduttava

kriisistä on tullut samalla myös arvokriisi koska hallitus vähättelee työttömyyden kasvua eikä ryhdy riittäviin toimenpiteisiin vaikka työttömiä on jo yli neljännesmiljoona

arvoisa puhemies

elvytyspaketti koostuu kuitenkin lähes kokonaan veronalennuksista ja niistäkin suurin osa oli päätetty jo viime vuonna ennen kuin finanssikriisin laajuus ja sen vaikutukset tulivat tietoon

kaikki esittämämme elvytyspaketin toimet tukevat joko suoraan tai välillisesti kuntataloutta

hallituksen lääkkeillä uhkaavaa työttömyyttä hoidetaan vain passiivitoimin vaikka nyt voimavarat olisi suunnattava aktiiviseen työttömyyden ehkäisyyn

hallitus todistelee kovaan ääneen eduskunnassa ja julkisuudessa että sen ensi vuodelle valmistelema budjetti on euroopan elvyttävin eikä maamme taloustilanteessa ole mitään todellista vaaraa

tosiasiassa hallitus ei ole liiemmin kohentanut maan taloustilanteen heikentyessä syksyllä antamaansa budjettiesitystä paitsi että viime keväänä päätettyjä suurituloisten verohuojennuksia on alettu markkinoida kansalaisille sanalla elvytys

esimerkiksi rakennusalalla työttömyyden uhan kanssa eläville perheille joulun ykköspuheenaiheena ovat veronalennusten sijaan yt neuvottelut ja lomautukset

olen tehnyt lakialoitteen siitä että perusopetuslakia muutettaisiin sellaiseksi että perusopetuksessa oppilasryhmien ylärajat ryhmäkoot kirjattaisiin lakiin

arvoisa puhemies

savonlinna on niitä harvoja merkittäviä taajamia kaupunkeja joiden läpi kokonainen valtatie edelleenkin kulkee

tämä lakialoite on sen kaltainen että edellisilläkin vaalikausilla aina joku oppositiopuolue on tähän asiaan tarttunut ja nähnyt sen hyvin tarpeelliseksi muutokseksi

heinonen oli viime kaudella oppositiossa ja teki vastaavan kaltaisia esityksiä niin esitykset tuppaavat unohtumaan siinä vaiheessa kun tullaan hallitukseen

me sosialidemokraatit ehdotamme että savonlinnaan suunnitellun ohikulkutien rakentaminen käynnistetään pikaisesti

mutta itse tähän varsinaiseen asiaan

aivan lopuksi

puhemies

vanhasenkataisen hallituksen ylimielisyys ja jatkuvat virhearvioinnit taloustilanteen vakavuudesta tuovat jo liian selvästi mieleen ahonviinasen hallituksen aikaisen kansallisen katastrofin

jotain olisi toivonut jääneen porvareidenkin mieleen viime lamasta

erot kuntien ja jopa koulujen välillä ovat kasvaneet eivätkä oppilaat ole enää valtakunnallisesti tai edes kuntien sisällä keskenään tasavertaisessa asemassa

perusopetuksen opetusryhmien keskikoko on viime vuosina kasvanut ja myös esiopetuksen ryhmäkoot ylittävät opetusministeriön suosittelemat mitoitukset

jo yläasteikäiset alkavat oirehtia masentuneisuudella

tukiopetuksen tarjonta ei vastaa tarvetta

minne ovat jääneet koulujen psykososiaaliset tukipalvelut